minua ei ainakaan tyydyttänyt ministeri risikon vastaus että tilanne olisi jotenkin muuttunut että se laitettaisiinkin syrjään

olin itse kolme viikkoa sitten viimeksi moskovassa ja tapasin kollegani ja vetosin heihin myös että tämä on tärkeä asia ja toivomme ja vetoamme että he tulisivat mukaan koska on kysymys yhteisestä itämerestä

kiitos tästä rakentavasta ja hyvästä keskustelusta ja evästyksistä mitä on tullut aika laajasti kyllä muihinkin aiheisiin kuin pelkästään tähän kuntarakennelain muutokseen

viime viikolla tästä asiasta minulle täällä virnuiltiin kuten tuossa debatissa sanoin ja todettiin sosialidemokraattien puolelta että kukin vuorollaan kukin vuorollaan

pidättekö tätä kohtuullisena ja aiotteko arvioida valtionyhtiöitten osalta näitä uudestaan

täällä on käytetty monia oikein hyviä puheenvuoroja ja minusta muun muassa edustaja räsänen sanoi aivan oikein tästä että tulevaisuudessakin kuntakentän rakenne elää

perusväylänpidon osaltahan te olette jo kävellyt eduskunnan päätöksien yli niin että sieltä leikataan aivan valtavalla tavalla mutta miten te ajattelette tätä liikennepoliittisten selontekojen sitovuutta millä oikeudella te tai liikennevirasto kävelette siellä sidottujen hankkeiden yli

liikennevalistus on yksi ja sitten totean että liikennevalistuksessakin yleisvalistus on ehkä se tärkein tehtävä myös nuoriin päin

mutta toisaalta totean sen että pidän pääsääntöisesti perusteltuna että meillä on talvella talvinopeusrajoitukset että sillä että ajetaan jonkun verran hiljempaa pystytään liikenneturvallisuutta parantamaan

keskusta korostaa että lain on tuettava aiempaa linjausta siitä että ikäihmiset voivat asua mahdollisimman pitkään kotona ja saada sinne tarvitsemansa hoidon ja arjen tuen

nyt tässä ministeri ihalainen toi esille tämän nuorten yhteiskuntatakuun eli koulutustakuun ja siitä on tarkoitus tehdä päätöksiä jo kuukauden päästä kehysriihessä

eikö niin ministeri gustafsson että nyt teillä olisi tuhannen taalan paikka auttaa suomalaisia nuoria peruuttamalla nämä ammattikorkeakoululeikkaukset kun olette saaneet ne vastaukset

vanhuspalvelulakia tulee eduskuntakäsittelyssä arvioida eräiltä kohdin todella tarkkaan

ja vaikka itse viime vaalikaudella olin arvioimassa opposition penkiltä hallituksen toimia niin ajattelen kyllä sillä tavalla että tietysti sillä että käydään kunnissa keskustelua näistä kuntaliitoksista ja yhteistyöstä muiden kuntien kanssa on tietynlainen aina eteenpäinvievä voimakin

arvoisa puhemies

turvaako laki hoitosuunnitelmineen hoidon tarpeen muutokset

arvoisa puhemies

aiotteko tuoda kehysriiheen selkeän esityksen jossa peruutatte ainakin osittain nämä ammattikorkeakoululeikkaukset

en pidä hyvänä sitä että kunta supistuu vain itseensä päin eikä halua käydä semmoista yhteistyökeskustelua yli kuntarajojen

olisi ollut erittäin luontevaa luopua tarveharkinnasta tämän tasokorotuksen yhteydessä

no mitä tulee tähän edustaja turusen näkemykseen kuka on herännyt missäkin vaiheessa totean että me kyllä teimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa keskusta ja perussuomalaiset hyvää yhteistyötä tässä asiassa ja toimimme aktiivisesti että myös te pääsitte talousvaliokunnassa tätä käsittelemään

arvoisa puhemies

ansiosidonnaista saavat peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea saavat osittaista työmarkkinatukea saavat ja ne jotka eivät saa puolison tai vanhempien tulojen vuoksi yhtään minkäänlaista työttömyysturvaa

silloin oli niin sanottu erillinen teemapaketti ja jos muistan sen oikein arvioitiin että näitä keskikaiteita tarvittaisiin monta sataa kilometriä lisää tuonne meidän pääväylillemme

mielestäni eduskunnassa sen enempää kuin julkisuudessakaan ei ole riittävällä tavalla kiinnitetty huomiota siihen keiden toimeentulo hallituksen toimesta erityisesti paranee

keskustan mielestä omaishoidon tuki on siirrettävä kansaneläkelaitoksen vastattavaksi jotta omaishoitajat olisivat tuen saannin suhteen tasavertaisessa asemassa keskenään riippumatta kotipaikkakunnastaan

mutta se on totta että meillä on erilainen lähtökohta että keskusta ajattelee että pitää saada kun nyt on väliaikainen laki turvattua niin että ensi vuoden alusta ei ollakaan siinä tilanteessa että vakavaraisuus vaarantuisi

se maksoi saman verran miljoonissa

nyt kun teimme liikennepoliittisen selonteon niin siellä missä on ollut mahdollista käyttää liikennehankkeessa pääväylillä keskikaiteita niitä on myös käytetty

arvoisa puhemies

hallitukselta oli suuri virhe että siltä ei löytynyt tahtoa tehdä samaan aikaan vanhuspalvelulain kanssa päätöstä omaishoidon kela siirrosta

mutta meidän mielestämme se ongelmamme on juuri siinä mitä yritin tuossa puheenvuorossani hetki sitten puhujakorokkeella sanoa eli siinä että pk sektorin palautusasia on täysin auki miten tehdään ja millä aikataululla

mutta en usko siihen että suomessa tultaisiin palaamaan siihen että tehtäisiin tämmöinen erillinen keskikaidepaketti ja se sitten toteutettaisiin vaan aina kun tehdään se tiesuunnitelma ja rahoituspäätös siihen se joko kuuluu tai ei

mutta mistä on kysymys siinä kun olen käyttänyt näitä puheenvuoroja liikenteen vihreästä verouudistuksesta että pitäisi päästä auton ostamisen ja omistamisen verottamisesta enemmän käytön verottamiseen

nyt ministeri täällä omassa vastauksessaan kertoo että ei edes ole suunnitelmissa ei aiotakaan edes selvittää tällaista vaihtoehtoa

on kysymys siitä että sitä kautta voisimme tehdä oikeudenmukaisemman ja ympäristön kannalta kestävämmän verotuksen

mutta vetoan kyllä siihen että me saisimme siitä myös yhteisen näkemyksen aikaiseksi se helpottaisi asioitten isojen hallinnollisten uudistusten eteenpäinvientiä kansalaisten parhaaksi

kuka siellä jarruttaa

ministeri guzenina richardson ikäihmisille ja keskustalle ei riitä vastaukseksi että olette asettanut työryhmän jossa kehitetään omaishoitoa kansalliselta pohjalta

keskustelu päättyi

asia lähetettiin hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

sanontaa mukaillen on pakko kysyä tiesivätkö tajusivatko kaikki hallituspuolueet mitä nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys oikeasti tarkoittaa eli minne ne kaikkein suurimmat korotukset tulevat

ja jos hallitus tiesi ja tarkoituksella näin teki silloin ei kannattaisi enää kertaakaan tässä salissa sanoa että hallitus parantaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

palveluseteli kotitalousvähennys kotipalveluyrittäjyys ja kolmas sektori voivat tuoda apua omais ja perhehoitoon ja ylipäänsä kotona asuvien ikäihmisten arkeen

arvoisa puhemies

tämä trafin organisaatiomuutos todellakin astui hetki sitten voimaan ja siinä on monia seikkoja tietysti takana

sekä maaseudulla että kaupungeissa tarvitaan uusia malleja esimerkiksi kylätalkkaritoimintaa ja muita kotiin saapuvia auttavia käsiä ikäihmisten arjen sujumiseksi

itse asiassa ei ole tarkoitus

osittain tuottavuusohjelman toteuttaminen osittain alueellistamisen toteuttaminen ja osittain myös uudet tehtävät mitä eun parista tulee

reilu vuosi sitten linjasimme ministeriössä että näiden uusien virastojen liikenteen turvallisuusviraston ja liikenneviraston pääpaikat tulevat säilymään täällä pääkaupunkiseudulla mutta samalla linjattiin että osa tehtävistä tehtäväkokonaisuuksista voidaan alueellistaa rovaniemelle ja lappeenrantaan

kyllä se niin on että kun katsotaan tämän lain sisällön kehittymistä ja tätä keskustelua niin te olette kyllä ollut vesittämässä ja antaneet tämän työryhmän vesittää tätä lakiesitystä

miten toimisi osa aikainen omaishoitajuus yhtenä mallina

nyt jo tilastot näyttävät että näiden viimeisten kuukausien aikana ihmiset ovat käyttäneet henkilöautoa vähemmän

olen täällä jo kerran aiemmin vastannut siihen että olipa liikkumismuoto mikä tahansa oltiinpa ilmassa merellä tai maassa niin se rekisteröintihomma voidaan tehdä siellä rovaniemellä

trafin osalta eli tämän liikenteen turvallisuusviraston osalta niitä harjoitelmia mitä nämä tehtävät koskevat ei ole tehty minun työpöydälläni vaan siihen ovat osallistuneet nimenomaan näiden entisten virastojen johtajat ja on käyty läpi sellaisia tehtäviä jotka eivät ole liikenneturvallisuuden ydintehtäviä

arvoisa puhemies

nyt puolustaudutte ja sanotte että perälauta on auki että mahdollisesti asetuksella voidaan sitten myöhemmin laittaa näitä tarkempia säädöksiä

se tietyllä tavalla myös toimii vastaan eli on leimaava

ja kun viittasitte näihin kaksinkertaisiin miehityksiin niin se on vain niin että monta kertaa siinä alueellistamisen alussa sellaista on

tietysti raideliikenteen osalta meillä on yksi toimija vr jonka tietysti soisi ajattelevan sitä että nyt olisi hyvä keino tehdä hyvää markkinointia matkustajiin päin ja käytettäisiin yhä enemmän raideliikenteen vaihtoehtoja

yksinkertainen neuvo meille kaikille on että teemme ikäihmisille sellaisen lain jonka nojalla toivoisimme itseämme hoidettavan

arvoisa puhemies

mitä sitten tulee kaiken kaikkiaan tämän keskustelun osalta tähän miten mennään eteenpäin niin minulle jäi kyllä edelleenkin epäselvä olo siitä mikä tästä vanhuspalvelulain sisällöstä loppujen lopuksi tulee

mutta sen sanon että liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja erityisesti nuorten liikenneturvallisuuden edistämiseksi tarvitaan kyllä uusia konkreettisia keinoja

olen täysin samaa mieltä pääministerin kanssa tästä kestävyysvajeongelmasta että meidän pitäisi puhua tästä isosta kuvasta miten saadaan pitkällä jänteellä meidän talous mitä meillä omissa käsissämme on tässä maassa kuntoon

mutta sen haluan todeta painokkaasti että kenenkään venettään tai alustaan rekisteröivän ei tarvitse todellakaan mennä sinne rovaniemelle vaan ne palvelut ovat aina saatavilla siinä niin sanotusti lähellä ja käden ulottuvilla

mutta minun täytyy henkilökohtaisesti sanoa että näiden selvitysten pohjalla ei kyllä ole edellytyksiä siirtyä pääkaupunkiseudulla ruuhkamaksun käyttöönottoon ja perustelen sitä lyhyesti kahdella asialla

oletteko varmoja että valtio antaa nyt riittävästi rahaa ikäihmisten hyvään hoivaan ja että vanhuspalvelulaki turvaa jokaiselle ihmiselle arvokkaan ikääntymisen

eli on käyty läpi sellaisia kuten arkistointiin liittyvät tehtävät hallinnolliset tukipalvelut ja sitten kaikkien liikennevälineiden rekisteröintitehtävät ja tässä ei ole eroteltu sitä tapahtuuko asia maalla merellä vai ilmassa

kyllä siinä täytyy luottaa ihmisten omaan valistuneeseen osaamiseen hakea se paras ja edullisin matkustustapa

sitten myös täällä salissa on ollut paljon toivetta siitä että käynnistäisimme nopeasti erilaisia kuntakokeiluja tässä asiassa ja tämä on menossa eteenpäin

te kerroitte miten paljon on asiantuntemusta kaiken kaikkiaan työryhmässä sitä ei meistä kukaan kiistä mutta teidän omat kannanottonne jäivät vielä hämäriksi ja kysyn vielä uudestaan alkuperäisen kysymyksen

ensimmäinen asia liittyy siihen että jotta ruuhkamaksu voitaisiin ottaa käyttöön täällä vaadittaisiin erittäin suuria joukkoliikenteeseen panostuksia ja sellaisia ei ole kaupunkien kuntien eikä myöskään valtion puolelta linjattu että näin tehtäisiin

voi olla että joskus ja toivottavasti aika piankin olisi käytettävissä vaikkapa nopeudenrajoitin

minä en ole tästä vakuuttunut joten kannatan edustaja rehulan tekemää ponsiesitystä

sitäkin on esitetty

ensinnäkin totean että tällä vaalikaudella on säädetty niin sanottu kabotaasilaki eli ulkomaalaiset kuljetusalan yritykset saavat täällä viikon aikana ajaa korkeintaan kolme sisäistä kuljetusta ja se on hyvä asia että näin on tehty

tämä kysymys on loppuun käsitelty

ja erityisesti se että helsingin ratapiha on niin täynnä että sinne ei mahdu yhtään uutta lähiliikennettä on myös minusta sellainen asia

kyselytunti on

ensinnäkin totean että sitä ei voi säätää pelkästään ulkomaalaiselle kalustolle ja yrittäjille vaan sen pitäisi olla myös sitten kotimaiselle kuorma autoliikenteelle

syy on yksinkertaisesti lentoturvallisuus eli kysymys on siitä että eilen tapahtunut tulivuorenpurkaus on tuonut viime yön aikana ja tänään itse asiassa nopeutetusti myös isomman ja isomman osan suomen päälle tätä niin sanottua vulkaanista tuhkaa tai pilveä

sellaista ei ole missään maailmalla missään maassa eikä millään alueella ruuhkamaksutarkoituksessa käytössä ja sen takia minusta siihen liittyy erittäin epävarmuustekijöitä

me linjasimme kaksi vuotta sitten kun puhuttiin tästä transitoliikenteestä että ryhdymme valmistamaan vinjettimaksua joka jäi valmisteluun valtiovarainministeriön puolelle koska se luokitellaan veroksi

minun käsitykseni mukaan on ja me olemme olleet myös nimenomaan edistämässä muittenkin satamien osalta ja pidetty näitä itämeren yhteisiä kysymyksiä jatkuvasti esillä

ensinnäkin se voi haitata lentoliikenteen näkyvyyttä ja toinen seikka on se että se oli hieno ja kun se on niin hienojakoista tämä tuhka että se voi mennä sinne lentokoneen teknisiin laitteistoihin

voin todeta sen kun meillä on tämä itämeri strategia johonka tuolla jo viitattiin ja meillä on sitten oma itämeri selonteko ja myös meriturvallisuusohjelma ja nämä meidän kannanottomme näiltä osin ovat kyllä täysin yksiselitteiset

kabotaasin kieltäminen on ollut minusta hyvä asia ja se että laitonta kabotaasia ei tällä vaalikaudella enää pystytä harrastamaan

silloin pitää tehdä lentoturvallisuuden nimissä tämmöisiä päätöksiä

mutta sitten käytännössä me emme voi olla tavallaan toisten maitten satamien osalta siellä määräämässä mutta omista satamistamme voimme pitää kiinni

mutta pidän ehdottoman tärkeänä että sekä finavia että liikenteen turvallisuusvirasto trafi pitävät mieluumminkin korkeaa toleranssia tässä kuin että annetaan riskillä lentää

tämä kysymys on loppuunkäsitelty

kiihdyttää päivystyksen

ensinnäkin kannatan tätä edustaja saarikon edellä tekemää lausumaesitystä

myös minä pidän erittäin hyvänä että tässä saatiin ratkaistua tämä pitkään kangertanut kysymys työmarkkinatuen tarveharkinnasta puolisoiden osalta

arvoisa puhemies

se on minusta hyvä asia

silloin vielä hallitusohjelmassa ja vuosi sitten budjettikäsittelyn yhteydessä tämä ei vielä hallituspuolueitten osalta saanut kannatusta mutta kehysriihessä teitte sitten tällaisen ratkaisun ja nyt tämä on tässä meillä hyväksyttävänä

me emme ole vielä hallituksen keskuudessa käyneet keskustelua näitten kuntien tilanteista mutta jokaisen kunnan osalta tämä katsotaan tarkasti ja meidän pitää luoda semmoiset kestävät kriteerit milloin se voi tulla mahdolliseksi että voi vaihtaa

ensinnäkin viime viikon näistä kehyksen lausumista jotka olivat kyllä monelta osin erittäin hyvät haluan todeta sen että siellä oli näistä mitoista ja painoista myös lausuma että uudelleen arvioidaan ja olen siitä samaa mieltä mutta sitten tuntui kyllä vähän tyhmälle kun päätimme niin viime viikolla ja valtioneuvosto hyväksyi tällaisen asetuksen jo toissa viikolla eli jälkijättöisesti tuli tämä meidän lausumamme sitten menemään sinne hallituksen piiriin